niin ikään hallituksen ajatus muuttaa osa kuntien tehtävistä vapaaehtoiseksi tarkoittaa käytännössä niiden supistamista

kun lakisääteisyys poistetaan ovat kirjastot liikuntapalvelut kulttuuritoiminta kansalaisopisto lasten leikkitoiminta orkesterit museot ja teatteri monessa kunnassa seuraavana leikkauslistalla

vaarana on että tulevaisuudessa kunnat eriarvoistuvat ja suomalaiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa siitä riippuen missä sattuvat asumaan

varmasti on syytä pohtia ovatko kaikki normit ajanmukaisia ja tarpeellisia mutta on kuitenkin muistettava että normien tarkoitus on suojella ihmistä ja ympäristöä taata tasa arvoiset palvelut kaikille ja varmistaa tuotteiden laatu ja kuluttajien oikeudet

se vaarantaa monia muita biotalouden mahdollisuuksia kuten luonto ja erämatkailua luonnontuotteiden käyttöä ja kestävää puurakentamista

pelkällä vapaaehtoisuudella ei turvata monimuotoisuutta

koko maassa koska kymmenkunta vähän samanlaiset ja käytännössä tämä tarkoittaa että maaliskuun lopun jälkeen ei enää osteta junaliikennettä joensuunurmes tamperekeuruu jyväskylähaapamäkiseinäjoki välillä eikä joensuuvarkaus välillä joka katkaisee poikittaisliikenneyhteyden

kevättalvella otetaan lähin kunta kuntakysymyksiin kantaa voi olla jopa myöhemmin koska tässä varmistella vaan lisäksi helsingin seudun lähiliikenteessä karjaan ja helsingin välillä liikennöivä y juna lopetetaan

no sittemmin olemme kuulleet että vaikka nämä avattaisiin kilpailulle niin korvaavaa liikennettä ei käytännössä pystytä aloittamaan siellä kuin vasta ensi vuoden lopussa

arvoisa rouva aika epätodennäköistä että näille valtion tukemille reiteille kuten esimerkiksi joensuunurmes löytyisi markkinaperusteisia tulijoita

nyt ensimmäistä kertaa neljään vuoteen kuntataloutta siuntion osalta on löydetty jonkinlainen ratkaisu mutta tässäkin kunta laitetaan maksumieheksi mikä ei ole kyllä mikään pieni panostus ja ajateltuna koko kehyskautta kuntatalous

ne on selkeä linjavalinta oli käytännössä tämä tulee tarkoittamaan sitä että nämä muutokset pakottavat matkustajat turvautumaan yhä useammin yksityisautoiluun sillä osalla nykyisistä yhteysväleistä bussiliikenne on käytännöllisesti katsoen olematonta

yritin tänään kysyä liikenneministeri berneriltä kahdesti mitä tulee tapahtumaan näille lakkautettaville vuoroille ja löytyykö siihen todella korvaavaa liikennettä kuten hän on lupaillut

nyt

kuten talon ja salikeskustelussa esilletullut on hämmästyttävää että valtion toimesta halutaan ajaa alas junaliikennettä kun samanaikaisesti tiedämme miten ympäristöystävällinen kulkumuoto juna on ja miten meidän täytyisi miettiä miten vähennämme hiilidioksidipäästöjä

toimivat junayhteydet ovat tärkeitä maakunnan elinvoimaisuudelle ja esimerkiksi pohjois karjalassa nyt nämä esitetyt leikkaukset lakkauttaisivat kaiken henkilöjunaliikenteen lukuun ottamatta yhteyttä joensuusta helsinkiin

on varmasti perusteltua jonkinlaisen sanktiotoimia kunnille oona pitkäaikaistyöttömyyden joensuu korkeakoulukaupunkina on houkutellut erittäin hyvin opiskelijoita ympäri maata mutta jos meidän junayhteytemme heikkenevät näin rajusti on selvää että myös opiskelijoiden tulo kaupunkiin vähenee

näiden junaliikenteen säästöjen lisäksi joukkoliikenteen säästöistä reilu miljoona kohdistuu kehittämishankkeisiin joilla pyritään kehittämään joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä kilpailukykyä ja on annettu uusia tekniikan keinoja ei siinä sen digitalisaation yksi hallituksen kärkihankkeista auttaa kyllä myös

muun muassa joukkoliikenteen ja laajemmin liikkumisen palveluiden ääreen kun yhä useammat niistä mene mene nätti mutta kehittäminen yhteiskäyttöiseksi lykkääntyy mikä asenne köyhyysraportissakin mainittu toistaiseksi

ei kaikki ihmiset pääse digitaalisten palveluiden äärellinen tasa arvosta täytyy pitää huolta tosissaan täysimääräisesti sitten

toivoisin että alueellisia eroja pystytään sillä tavalla ottamaan eduskunta voisi vielä toista suuresta itsehallinto

mä ajalta mistä saan kyllä suuri eurooppalainen linjausta mennyttä ainakin etsittäisiin kestäviä ratkaisuja siihen asti kun saadaan tehdä järkevää kilpailuttamista henkilöliikenteelle

nähtävillä on vaikkapa ruotsissa missä on myös markkinoita ja esimerkiksi pohjois karjalalla todellisia markkinoita joukkoliikenteessä ei ole

olen nyt kuunnellut sekä viime viikolla että tänään edustaja zyskowiczin puheita ja minulle on nyt jäänyt muutamia kysymyksiä ja ihmetyksen aiheita

kun on ollut puhetta siitä että tämä perheenyhdistämisen tiukentaminen vähentäisi tänne tulevia turvapaikanhakijoita ja tämä on tavoiteltava asia nyt hallituksen mielestä niin kun kuitenkin jos me tällä lakiesityksellä emme kuitenkaan puutu siihen mitkä ovat ne ehdot milloin kansainvälistä suojelua saa jos tänne on tullut jostain maasta vainoa kokenut ihminen hyvin suurella todennäköisyydellä hänen perheensäkin sitä samaa tilannetta pakenee niin onko se sitten parempi että nämä lapset ja naiset lähetetään tänne vaarallisia reittejä pitkin jos he sitten kuitenkin saisivat sen turvapaikan tänne tullessaan

tätä minä en nyt ole tässä ymmärtänyt miksi me haluamme vaikeuttaa niitä reittejä miksi me ehdoin tahdoin haluamme että lapset ja naiset joutuvat vaarallisille reiteille

vaikka pidänkin tärkeänä erittelyä ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin ja dual mallin säilymistä niin on paljon sellaisia tukipalveluja joita voidaan hyvin yhdistää

esimerkiksi kielipalvelut ovat esimerkki siitä että samoilla paikkakunnilla toimivat korkeakouluyksiköt voivat varsin hyvin käyttää yhteisiä resursseja ja kuten esityksessä todetaan niin tämä parantaa myös opiskelijoiden mahdollisuuksia kieltenopiskeluun varsinkin harvinaisempien kielten osalta

asian käsittely päättyi

tässä esityksessä yhdistetään nykyinen opetushallitus ja kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus eli cimo yhteiseksi virastoksi

kuitenkin on tärkeää huolehtia siitä että tässä uudessa virastossa erityisesti cimon vahva osaaminen tulee hyödynnetyksi hyvin sillä cimo on merkittävä meidän opiskelijoihimme ja osittain tutkimukseenkin liittyvä kansainvälinen toimija joka on hyvin tunnettu maailmalla

itse asiassa cimon piirissä on heillä itsellään herännyt huoli siitä miten heidän näkemyksensä kuuluu tämän uuden yhdistetyn viraston sisällä ja sitten on ihan sellainenkin inhimillinen huoli mikä usein näitä virastoja yhdistettäessä tulee esille että mikä on sitten uusi nimi

kun cimo on brändinä hyvin tunnettu maailmalla niin varmasti kannattaa miettiä sen säilyttämistä vaikka se osana opetushallitusta nyt onkin ja varsinkin tuolla kansainvälisessä maailmassa se on huomattavasti osuvampi parempi ja helposti tunnistettavampi nimi kuin opetushallituksen mahdollinen englanninkielinen käännös

tässä lakiesityksessä ehdotetaan järjestyslain väliaikaista muutosta niin että yksityisiä turvallisuuspalveluita voidaan käyttää vastaanottokeskuksissa

sinänsä varmasti on ihan hyvä miettiä mihin poliisin resursseja käytetään koska tiedämme että vastaanottokeskuksissa on aika usein ollut tarvetta kutsua poliisia paikalle ja voi olla että olisi myös kevyempiä keinoja varsinkin kun kuulimme tässä juuri äsken sisäisen turvallisuuden selonteon yhteydessä miten tiukilla poliisin määrärahat ja toiminta tällä hetkellä ovat

kuitenkin tässä nyt kun ajatellaan että ollaan ehdottamassa tämmöistä julkisen vallan käytön siirtämistä yksityiselle taholle on syytä kiinnittää huomiota siihen ja miettiä tarkkaan niitä ehtoja

tiedetään että jos mietitään tällaisia turvallisuuspalveluita verrattuna poliisin koulutukseen niin puhutaan aivan eritasoisesta koulutuksesta niin pituudeltaan kuin sisällöltäänkin

ja varsinkin tässä tapauksessa jos ajatellaan että käytetään vastaanottokeskuksissa näitä yksityisiä turvallisuuspalveluita olisi syytä miettiä voitaisiinko tähän koulutukseen sisällyttää jonkunlaisia monikulttuurisuusopintoja erilaisen kulttuurin kohtaamista myös sitä miten kohdataan ihmisiä joiden kielitaito on heikko tai joiden kanssa ei ole yhteistä kieltä

keskustelu päättyi

näistä korkeakoulujen kirjastoista lainataan erityisesti tietokirjoja jolloin tietokirjailijoiden asema tämän lakiesityksen myötä parantuisi kun he pääsisivät entistä paremmin lainauskorvausten piiriin

kirjailijoiden tulohan osittain muodostuu näistä tekijänoikeus ja lainauskorvauksista ja tätä kautta tällä esityksellä kyllä lisätään kirjailijoiden yhdenvertaisuutta

kun nyt laajennuksen myötä samaa summaa tulee jakamaan suurempi määrä kirjailijoita se tietysti tarkoittaa sitä että sitten summat lainausta kohti ja kirjailijaa kohti pienevät ja se on tässä huolestuttavaa

onkin välttämätöntä että lainauskorvauksien määriä lisättäisiin ja jo nykyisen lain kohdallahan on ollut toiveita että pystyisimme nostamaan näitä lainauskorvauksia pohjoismaiselle tasolle ja nyt kun me laajennamme tätä kirjastojoukkoa joka on mukana niin entistä tärkeämmäksi tulee tämä lainauskorvausten määrän korottaminen

tämän tarkastusvaliokunnan kertomuksen osalta nyt tietysti harmillisesti kävi näin että perjantaina kun oli paljon puhehaluja istunto keskeytettiin kun suuri valiokunta kokoontui ja nyt tällä kertaa kello yksi yöllä on ehkä kohtuutonta odottaa että täällä enää kenelläkään kovin suuria puhehaluja olisi niin että tätä kertomusta olisi jäänyt päivystämään

on ollut miellyttävää työskennellä tarkastusvaliokunnassa ja olemme pystyneet siellä hyvin unohtamaan päivänpolitiikan hallitusoppositio asetelman keskittymään näihin yhteisiin asioihin ja miettimään ja tarkastelemaan sitä miten hyvin eduskunta on toteuttanut niitä päätöksiä mitä se on itse itselleen linjannut ja päättänyt

tässä tarkastuskertomuksessa niin kuin valiokunnan varapuheenjohtaja edustaja ala nissilä tuossa totesi nousi esille tämä seutukaupunkien asema joka tuli oikeastaan esille siitä kun me tutkailimme sitä miten savonlinnan opettajankoulutus on käyttänyt ne ylimääräiset lisärahat mitä sinne edellinen hallitus oli antanut sen koulutuksen säilymiseksi paikkakunnalla

on totta että meillä on paljon nyt tapahtunut semmoista keskittämispolitiikkaa ja erilaisten toimiverkostojen harventamista jossa on usein siitä samasta kaupungista yleensä seutukaupungista lopetettu ja lakkautettu jokin osio ja oikeastaan kukaan ei ole koordinoidusti katsonut osuuko se aina sinne samaan kaupunkiin mutta aika usein se on osunut ja sen takia tarkastusvaliokunta piti tärkeänä että nämä seutukaupungit ja niiden elinvoiman kehittäminen ja mahdollisuudet otettaisiin tarkempaan tarkasteluun ja tästä laadittaisiin oma raporttinsa ja tämä on erittäin kannatettavaa

kuten edellä olevat edustajat ovat sanoneet yliopistosta leikkaaminen on kyllä hyvin lyhytnäköistä politiikkaa

yhtä lailla tänä päivänä se resepti on sama millä suomi saadaan nousuun ja oikeastaan sitä tarvitaan vielä enemmän globaalin kilpailun kiristyessä

itä suomen yliopistossa aloitettiin nyt seitsemännet yt neuvottelut kuuden vuoden sisään eli joka vuosi keskimäärin jopa yli on yt neuvotteluja käyty

samoin karelia ammattikorkeakoulussa joensuussa on tänä vuonna jo toiset yt neuvottelut päällä ja nämä leikkaukset kyllä tietävät sitä että tämä yt neuvottelujen tahti ei tule vähenemään

molemmat näistä korkeakouluista ovat sellaisia jotka ovat olleet etukenossa tekemässä uudistuksia ja tehostamassa toimintaansa

itä suomen yliopisto muodostui kun joensuun yliopisto ja kuopion yliopisto yhdistyivät

on kohtuutonta että myös sellaisia koulutuslaitoksia ja korkeakouluja jotka ovat jo tehneet tehostamistyötä hyvin pitkään miettineet miten saavat toimintansa taloudellisesti aina vain paremmaksi rangaistaan sillä että heihin kohdistuvat aivan samanlaiset säästövaateet kuin kaikkiin muihin

uudistamistyötä on hyvin vaikea tehdä jos talous kiristetään niin tiukalle että ei ole varaa eikä mahdollisuuksia etsiä minkäänlaisia uudenlaisia ja luovia ratkaisuja

tässä on vakuuteltu sitä että maakunnissa osataan itse kaavoittaa eikä ympäristöministeriötä tarvita kaavoja vahvistamaan

valitettavasti kuitenkin meillä on esimerkkejä siitä että maakunnissa on pyritty tekemään sellaisia kaavoja jotka ovat sitten myöhemmin kaatuneet siihen että ne eivät ole olleet lain mukaisia

siinä mielessä pidän kyllä tärkeänä että ympäristöministeriö jatkossakin kuitenkin siinä määrin vahtii tätä kaavaprosessia että sitten maakunnissa valmistelu tehdään huomioiden myös kestävään kehitykseen liittyvät seikat etenkin kun maankäyttö ja kaavoitus on asia johon liittyy hyvin paljon taloudellisia intressejä

on myös totta että meillä on jopa joskus ollut tähän liittyviä erinäisiä rahoitussotkujakin jotka ovat tulleet hyvin lähelle maakuntapäättäjiä niin että siinä mielessä tämä nykyinen käytäntö on kyllä syytä pitää voimassa

miten se voi edes olla niin heikkoa kun kuitenkin ministeriöillä ja hallituksella on mahdollisuus käyttää apunaan maan johtavia asiantuntijoita ja on resursseja laskettaa lakiesitysten vaikutuksia

olisi ollut pelottavaa kuulla että tämä olisi jo nyt toiminnassa sillä nyt saliin tuotujen lakiesitysten kohdalla vaikutusarviot ovat säännönmukaisesti olleet olemattomat eri lakien yhteisvaikutuksia eri väestöryhmiin ei ole huomioitu sukupuolivaikutusten arvioita ei ole tehty

pakkolait ja niiden mahdollinen perustuslain ja kansainvälisen oikeuden vastaisuus sote ja aluehallintouudistuksen kyseenalainen perustuslainmukaisuus turvapaikanhakijoihin kohdistettavien toimien yhteensopivuus kansainvälisen lain kanssa

on myös aito huoli siitä että monet kiireellä jo läpiviedyt lait tulevat meidän eteemme vielä uudestaan vaatien erilaisia korjauksia kun käytännön elämä tuo esiin vaikutukset jotka oli etukäteen jätetty arvioimatta

kaikkien on voitava luottaa siihen että valmistelu nojaa faktoihin pohjautuu asiantuntijatietoon kansalaisia ja heidän edustajiaan kuullaan laajasti ja vaikutukset on arvioitu mahdollisimman luotettavasti